me kaikki olemme kulkeneet tuossa helsingin kaduilla ja todenneet sen että katusoitto piristää on ihana kuunnella erilaisia soittimia milloin mitäkin ja varsinkin jos osataan soittaa minusta ei olisi katusoittajaksi samoin kuin sen että sprn nälkäpäivä kerääjät ovat siellä heille annetaan jonkun verran rahoja

kun meillä rahkeita ja resursseja viranomaisilla on tosi vähän käytettävissä niin onko nyt tulossa näille vähäisille viranomaisresursseille lisää toimenpiteitä ja tehtäviä

mutta sitten joka tapauksessa minun mielestäni tähän järjestyslakiin tarvitaan joitakin muutoksia

tällainen muutos on erittäin vaikea valvoa

kun tämä lakialoite nyt mitä todennäköisimmin otetaan käsittelyyn tuolla valiokunnassa niin varmasti siellä tullaan esittelemään minkälainen tämä haalari ja toiminta sitten käytännössä on

miten käypi sitten näille resursseille

arvoisa puhemies

tämä teijon työn alla oleva kansallispuisto on hieno yhtenäinen alue eli kannatan tämän kansallispuiston perustamista mutta pieniä hiomiskohtia ja asioita tässä varmasti vielä on olemassa

tuleeko meille tuloksetonta valvontaa

minä ihmettelen sitä asiaa että miksi täällä puhutaan että ihmiset joutuvat elämään ulosteissansa jnp

oli eräs tutkimus jossa oli selvitetty eri valvontaviranomais ten toimenpiteitä

onko tarkoitus aloittaa kovin laajaa ohjelman mukaista valvontaa

tällä hetkellä meidän tulisi tässäkin salissa käyttää enemmän aikaa siihen että me mietimme millä tavalla me saamme metsämme ja luontomme aktiiviseen käyttöön

arvoisa puhemies

alueellisuus on tänään keskustelussa korostunut todella hyvin kiitoksia siitä

meidän pitäisi miettiä millä tavalla me saamme tämän metsänomistuksen pirstaloitumisen yhtenäistettyä millä tavalla saamme metsät ja maat käyttöön ja hoitotoimenpiteiden piiriin

kyllä ne voivat olla sillä ainakin meillä lapissa me teemme paljon töitä yli puoluerajojen

se että tällä hetkellä työstetään etelä suomen metso ohjelmaa ja vastaavia kokonaisuuksia on ihan hyvä asia sinänsä mutta kun mietitään mikä meidän suomen taloudellinen tilanne on tällä hetkellä niin meidän valtiolla ei kerta kaikkiaan ole varaa enää työstää lisää suojelualueiden toimintoja

täällä eduskunnassa me kaikki lapin kansanedustajat kokoonnumme säännöllisesti keskustelemme mikä on lapille olennainen ja tärkeä asia sillä hetkellä

se tästä kuitenkin että ajatus energiatodistuksesta on hyvä

joten vaikka sinänsä kannatankin tätä teijon kansallispuiston perustamista niin panen miettimään sitä kannattaako meidän miettiä lisää suojelualueita tällaisessa tilanteessa

omakotiliiton tekemän tutkimuksen mukaan asukkaat ovat kiinnostuneita erityisesti toteutuneista lämmityskustannuksista

omalta osaltani olen myöskin kokenut sen että kyse on eduskuntavaaleissa yllättävän paljon myöskin henkilövaalista

eli käytämme nykyisiä alueitamme hyväksi

ainakin minua sanoi äänestäneensä moni vasemmistoliittolainen kokoomuslainen melkein kaikista puolueista monet ovat äänestäneet minua koska he ovat toivoneet lapista heille mieluisan edunvalvojan joka puhuu lapin asioista yli puoluerajojen ja pitää niitä kaikkein tärkeimpinä asioina

ruotsin malli on meillä ihan hyvä pohja mutta meillä varmasti kannattaa panna vähän paremmaksi kuin ruotsissa ja tehdä semmoinen paremmin meille sopiva malli

ja sitten vielä ympäristöministeriä minun pitää kiittää siitä että kun tätä lakia valmisteltiin ihan loppuvaiheessa huomattiin että siellä on yksi heikkous tässä lakiasiassa

ainakin meillä lapissa on hyviä esimerkkejä siitä miten eri puolueitten muun muassa vihreitten edustajat ovat mukana kunnanvaltuustoissa ovat kuntayhtymissä lapin liiton hallituksessa ja valtuustossa ja kaikissa näissä toiminnoissa hyvin aktiivisesti saavat äänensä kuuluviin sitä kautta

se heikkous oli näissä erityisen halvoissa rakennuksissa se miten niiden osalta tehdään tämä asia

sitä kautta myös me kansanedustajat saamme heidän äänensä tänne tuotua ja olemme varmasti tuoneet näitten pientenkin puolueitten edustajien ääniä ja heidän esityksiään tänne suureen saliin keskusteluun

keskustelu päättyi

minä koen ja näen että tämä etelä konneveden kansallispuistopäätös on ennakkotapaus koska meillä on nyt teijo ja jatkossa muitakin kansallispuistoja lähiaikoina käsiteltävänä täällä

tässä lakiesityksessä on sinänsä näissä metsästysasioissa menty ihan mukavasti eteenpäin elikkä tultu vastaan näitä paikallisia metsästäviä ihmisiä mutta kun tässä lukee että kansallispuiston perustamistarkoitusta vaarantamatta alueen hallinnasta vastaavan viranomaisen luvalla voidaan metsästää hirviä ja valkohäntäpeuraa niin mitä tämä tulee käytännössä olemaan

varmasti meidän valiokunnassa pitää aukaista tätä kohtaa saada esille mitä tämä tulee tarkoittamaan ettei se tarkoita sitä että lähtökohtaisesti ei saa antaa sitä hirvenmetsästyslupaa

vielä sanon tästä metsästyksestä että kansallispuiston luontoa tulee hoitaa

metsästys on hallittua luonnon hoitamista

sitten lopuksi sanon vielä sen että luonto ei säily ellemme itse osallistu sen hoitamiseen ja kyllä metsästys ja moni muukin asia on osa sitä hoitamista

tällöin ovat jääneet heikommalle asemalle esimerkiksi utsjoen kalastajasaamelaiset heidän roolinsa kehityksensä toimintansa heidän jälkeläistensä merkitys enontekiön riekonpyyntiasiat ja koko alueen käsityöt sekä luonnontuotteiden kerääminen luonnontuotteiden jalostaminen ja tällaiset luontoon liittyvät asiat joista on eletty ja joilla on toimittu

arvoisa puhemies

postilakia muutetaan tänä vuonna kahdessa osassa

tämä ei näy näissä asioissa tarpeeksi minun mielestäni

saamelaiskulttuuri on koko ajan myös kehittynyt ja mukaan on tullut saamelaiselinkeinoina uusia elinkeinoja kuten matkailu toimiminen luontoelämyksien tarjoajana muitten elinkeinojen rinnalla

syksyllä käsittelyssä oleva toinen vaihe sen sijaan tulee olemaan iso ja vaikea prosessi kun aloitetaan keskustelu muun muassa siitä voidaanko postinjakeluvelvoite vähentää kolmeen päivään viikossa

erityisen huolestunut olen inarinsaamelaisten perinteisen kulttuurin tilanteesta ja turvaamisesta

kun heissä on ollut paljon näitä pienporotalouden harjoittajia niin sen jälkeen on tullut esimerkiksi pohjoissaamelaisia jotka ovat harjoittaneet laajempaa poronhoitoa ja tulleet sillä mielellä että he ovat ainoita oikeita saamelaisia

nyt sitten olen saanut kyllä ympäri lappia ihan samanlaisia viestejä että hyvin myöhään tulee posti moneenkin taloon eivätkä porukat pidä sitä ole

edellisissä puheenvuoroissa opposition puolesta tuli esille se että pitäisi jäädä odottamaan tätä maakuntauudistuskokonaisuutta ja nämä asiat siinä hoitaa

postilain ensimmäisen vaiheen käsittelyssä tämä muuttuu ilmoitusmenettelyksi ja postinjakelufirmaksi pääsee ilmoittautumalla ja samalla sitoutumalla täyttämään nämä ehdot

tämä on meidän oman suomalaisen kulttuurin tämän talonkin päätösten syytä että tähän tilanteeseen on jouduttu ja erityisesti se on kirkon syytä että on tällä pakkosuomalaistamisella menty tilanteeseen että saamelaiset ovat kärsineet tästä todella paljon

jatkossa me tulemme keskustelemaan siitä mitä kaikkia tehtäviä rooleja tulee kunnalla olemaan ja tässä on todella hyvä esitys pohjana sille että kunnille sinne lähelle tulee tehtäviä hoidettavaksi

alamme käsittelemään nyt tätä postilain esitystä liikenne ja viestintävaliokunnassa heti ja uskon että se tulee menemään aika helposti läpi

on hieno asia että saamelaisten kuvioita on viety nyt näin paljon eteenpäin ja erityisesti tämän vaalikauden aikana olemme saaneet onneksi kielipesiä ja muitakin asioita vietyä eteenpäin

onko meillä varaa jättää koko suomen voimavarat käyttämättä

jo tämä vähentää suomen voimavarat käyttämättä

sen sijaan heti tämän jälkeen alkava toisen vaiheen käsittely on herättänyt nyt paljon keskustelua eikä tule varmastikaan olemaan kenellekään helppo

mutta nytten minä tuon todella huoleni tästä ilo sopimuksen ratifioinnista

olen postin hallintoneuvoston jäsen ja liikenne ja viestintävaliokunnassa myöskin jäsenenä ja molemmissa ollaan huolestuneita tulevasta tilanteesta muutosta kun on kuulemma pakko tehdä kun postin määrä vähenee koko ajan

nyt meidän pitäisi muitakin toimintoja pystyä hajauttamaan että voimme myöskin energia asioita käyttää järkevästi

onko tällä meidän suomen hallituksella tällä hetkellä halu hajauttaa rohkeutta hajauttaa toimenpiteitä vai jatkaako hallitus nyt sitä että hallitsemattomasti keskitetään toimintoja kaupunkiseuduille ja keskitetään kaikkia muitakin toimintoja

nimittäin jos tällä riitelytilanteella ei olisi tultu tähän lähtökohtaan niin me täällä rinta rottingilla porukalla puhuisimme mitä kaikkia asioita me voisimme laittaa tähän matkaan

minua huolettaa todella paljon miten lapin syrjäseudun postinjakelu hoidetaan jatkossa

miten me saamme muotiasiaksi inarinsaamen kielen kemin lapin kielen elvyttämisasiat koltansaamen pohjoissaamen

tilanne on vakava yritetään löytää siihen ratkaisuja sillä onhan postin saanti perusoikeutemme

me miettisimme täällä porukalla mitä rahoituksia me saisimme tänne matkaan miten me kehitämme kulttuuria ja kaikkia näitä asioita

mutta minkälaisen kuvan olemme antaneet itsestämme

jos aloitteeni hyväksyttäisiin niin jokainen väkivallan uhkaa käyttäen pakotettu sukupuoliyhteys tuomittaisiin aina joko raiskauksena tai törkeänä raiskauksena

haittaako se jos se lasku tulee vasta huomenna mutta mikä on meidän perustuslaillinen oikeus siitä että me saamme lehden kuitenkin vaikka se ei kuulu jakeluvelvoitteeseen

suomalaiset ruukaavat noudattaa lakeja ja asetuksia hyvin tarkasti ja jos kerran esimerkiksi viljelijä on rakennuttanut kaikki täysin säädösten ja ohjeitten mukaisesti niin miten voidaan sanoa sitten että kohtuullisilla kustannuksilla tehdään lisävalvontoja lisätarkastuksia tähän rakennukseen liittyen

minä vieläkin esitän toivomukseni tästä ilo sopimuksesta että jo nyt tässä vaiheessa lisättäisiin tähän oikeaa sisältöä oikeaa sisältöä siitä millä tavalla näitä kulttuuriin liittyviä asioita voidaan kehittää eteenpäin että tällä sopimuksella oikeasti olisi jokin tarkoitus

lähinnä on kuitenkin ymmärrettävä että joku posti on joka jakaa joka päivä jotakin ja siinä matkassa pystytään saamaan myöskin lehti kotiin

lievempänä tekomuotona tuomittaisiin ainoastaan silloin kun toinen on pakotettu sukupuoliyhteyteen muulla kuin väkivallalla tai sen uhalla

meillä lapissa on aikaisemmin posti toimitettu perille niin että ensin on postin henkilöstö sen lajitellut osa postista on toimitettu postihenkilökunnan avulla kyliin ja sitten kuitenkin muun muassa taksit ja monet yritystoimijat ovat jakaneet ne eri puolille mikä on mahdollistanut sen että posti on ollut joka paikassa todella hyvissä ajoin perillä

sain siinä luottamustehtävän alkaa toimimaan varapuheenjohtajana naisverkostossa täällä eduskunnassa ja siihen liittyen muutama sanan nyt meinasin sanoa

me lapin kansanedustajat olemme tykänneet todella pahaa siitä että on sanottu että me teemme pahaa vastustamme saamelaisuutta

niiden seuraamukset eivät rajoitu vain siihen mitä on tekohetkellä koettu ja mitä mahdollisista fyysisistä vammoista parantuminen kestää

elikkä tämä vaalilaki

tämähän on erittäin demokraattinen ja tasa arvoinen kumpaakin sukupuolta kohtaan mutta siitä huolimatta meidän luottamustehtävissä ei todellakaan aina ole tasa arvo kohdallaan ja tämä on asia mitä ei pysty kirjoittamaan lakiin sen enempää kuin se tällä hetkellä on mutta minä toivon että siinä vaiheessa kun mietintöä kirjoitetaan tästä asiasta mietinnössä huomioitaisiin jollakin tavalla se miten sukupuolten tasa arvo entistä paremmin todellisuudessa toteutuisi ettei olisi pelkkiä kiintiönaisia tai kiintiömiehiä tietyissä valiokuntapaikoissa

raiskaukset ja seksuaalinen hyväksikäyttö voivat vaurioittaa ihmisen henkistä tilaa jopa loppuiäksi täysin riippumatta siitä kuinka paljon siinä on käytetty väkivaltaa tämän raiskauksen yhteydessä

sen takia haluankin esittää tässä kysymyksen että olisiko mahdollista ettei puhuttaisikaan jatkossa enää siitä että postilla tarvitsee olla yksinoikeus harjoittaa yksin sitä asiaa vaan voisiko jopa velvoittaa yhteistyöhön paikallisten yritystoimijoitten kanssa

sitten ihan vielä lopuksi muutamalla sanalla haluaisin sanoa tuosta kemin lapin alueesta että odotan vielä ministereiltä joka tapauksessa vastausta siihen miksi tässä ilo sopimuspaperissa on määritelty vain nämä kolme saamen kieltä ja kulttuuria

ja sitten vielä se miten tätä naisten roolia saisi eteenpäin vietyä niin kyllähän se on kiinni meistä naisista itsestä ennen kaikkea että me itse arvostamme omaa rooliamme uskallamme ottaa vastuullisia tehtäviä näissä kuvioissa ja mentäisiin sillä tavalla eteenpäin

että velvoitettaisiin esimerkiksi käyttämään paikallisia yrityksiä